paljon on mahdollista tehdä omin voimin suomessa mutta on oltava myös aktiivinen vaikuttamaan koko euroalueen talouspolitiikan kääntämiseen huonoksi havaitusta leikkauslinjasta kasvua ja työllisyyttä parantavaan elvytyslinjaan

tapahtuu kylläkin sitä että tämä voi houkuttaa sellaiset toimijat jotka ovat toimineet tällä hetkellä täysin vain harrastuksenomaisesti mitä mä voi houkuttaa sitten heidät arvolisävero arvonlisäverovelvollisiksi ja se nostaa näiden yhden ihmisen yritysten määrää mutta ei se tuo sinällään työpaikkoja

kanteen nostamista puoltavia tekijöitä voisivat olla esimerkiksi jo vireille pantu avioero ja uuden parisuhteen kesto ja vakiintuneisuus esimerkiksi avoliitto

tiedän että sitra kuuluu eduskunnan alaisuuteen mutta kysyn siitä huolimatta ja siihen tutkimukseen vedoten johon viittasin varsinaisessa kysymyksessä

on selvää ettei tämänkaltaisessa perhe elämään liittyvässä lainsäädännössä voida edetä harppauksin on kuljettava askel kerrallaan

arvoisa puhemies

joulukuussa on pariisin ilmastokokous ja suomi on saanut arvostusta siitä että se on huolehtinut vastuullisella tavalla ilmastorahoituksesta

viitaten ed

mutta mikä on se sisäinen tapa se on syytä arvioida

arhinmäen puheenvuoroon onko ministeri valmis tämän ryhmäkokoselvityksen jälkeen harkitsemaan ja tekemään johtopäätöksiä ryhmäkoon rajoittamiseksi lailla ylärajan määrittelemiseksi

otamme ne ilomielin oppositiossa vastaan

tutkimuksessa todetaan että pahin mahdollinen skenaario on se että ajaudutaan tilanteeseen jossa yritys saavuttaa monopoliaseman ja sanelee hinnat sekä palvelutuotannon ehdot

mitä tulee vasemmistoliiton vaihtoehtobudjettiin tälle vuodelle kun täällä edustaja saarakkala totesi että perussuomalaiset ovat ainoat jotka näissä asioissa ovat olleet liikkeellä niin täytyy myöntää että vasemmistoliitto on vasta sen jälkeen sinä aikana kun on ollut oppositiossa vaihtoehtobudjettiinsa tämän sisällyttänyt koska silloin kun olimme hallituksessa meillä ei ollut omaa vaihtoehtobudjettia

nyt asiantuntijakuulemisessa oltiin kovasti huolissaan siitä mikä on suomalaisten neuvotteluasema minkälainen maine suomalaisilla on muun muassa valmistauduttaessa tähän ilmastosopimukseen kun olemme lipsumassa näistä rahoituksista tällä tavalla vastoin hallitusohjelman kirjausta jo tänä vuonna

lastenvalvojat ovat myös isyyden vahvistamisasioissa parhaita asiantuntijoita ja näen että heidän asemansa ja arvostuksensa vahvistaminen on kaikin puolin tarpeen

pitääkö hallitus tätä tarkoituksenmukaisena sitran kannalta ja pitäisikö tähän puuttua sekä eduskunnan toimesta että muulla tavoin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vasemmistolla ja vihreillä on ministereistä enemmistö

kysyn telakkateollisuuden tilanteesta kun ministeri pekkarinen ei eilen ehtinyt debatissa sitä kommentoida vaikka se hänelle tietysti keskeisemmin kuuluu

mikäs tässä on ollessa

silloin kun ministerin johdolla hallitus ei viitsinyt sen pitemmälle tätä suomen kantaa puolustaa arvioitteko silloin hallituksessa niitä seurauksia joita tämä direktiivi sitten suomessa sovellettaessa aiheuttaa

matalan korkotason vallitessa velkarahan suuntaaminen elvyttäviin toimiin on järkevää

biologisen isän selvittämisellä voidaan myös suojella lasta isyyden riitauttamiselta myöhemmin esimerkiksi tilanteessa jossa äidin ja aviomiehen parisuhde päättyy

se on käytännössä yhden ihmisen palkkakustannukset sivukuluineen ja se herkästi johtaisi sellaiseen käyttäytymisseuraukseen että saattaisi olla houkutus pilkkoa yritystoimintaa yhden henkilön yrityksiksi ja tehdä silti laajempaa kokonaisuutta kimpassa

on joitakin alushankintoja ja korjauksia aiennettu tässä lisäbudjetissa muun muassa öljyntorjuntakelpoisen ulkovartiolaivan tilausvaltuus ja hallin korjaus ja niin edelleen

mutta sen jälkeen kun jouduimme jättämään hallituksen uusi hallitus päätti leikata lapsilisistä leikata työttömien indeksikorotuksista leikata eläkeläisten indeksikorotuksista ja leikata opiskelijoiden indeksikorotuksista

kannan todella huolta tämän keskeisen teollisuudenalan tulevaisuudesta ja siitä voidaanko tämä kuilu ylittää niin että tämä teollisuudenala suomessa säilyy

kuitenkin kyseessä on juuri lapsen kannalta keskeinen oikeus tietää oma alkuperänsä

mitä sitten tulee tähän kuittipakkoon ja harmaan talouden torjuntaan niin minusta ei pidä kyllä vähätellä niitä toimenpiteitä joita tämä hallitus ja edeltävät hallitukset ovat tehneet kun on monin eri tavoin pyritty harmaata taloutta kitkemään

arvoisa puhemies

en puutu nyt nato yhteensopivuuteen enkä tähän poliittiseen puoleen mutta kun täällä viitattiin siihen millä tavalla itse asiassa isoilla materiaalihankintasuunnitelmilla ja sopimuksilla jotka ovat hyvin pitkäaikaisia on sidottu itse asiassa viime vuosien ja vuosikymmenten aikana eduskunnan tosiasiallista budjettivaltaa puolustusmenojen osalta niin se on ihan fakta

ehdotus saattoi toki olla komission puheenjohtajan vaaliin liittyvää kosiskelua ja sen saattaminen lihaksi poliittisen retoriikan luiden ympärille voi olla vielä monen mutkan takana

siinä tarvitaan tosi järeitä keinoja jotka ulottuvat tuonne veroparatiisien suuntaan kansainvälisen verokeinottelun hillitsemiseen ja kitkentään mutta siihen kuuluu myöskin paljon sellaisia toimia jotka menevät aika lailla iholle tässä kotimaisessakin yritystoiminnassa

joku on joskus sanonut että kaikki paitsi purjehtiminen on turhaa ja vanhana laivanrakentajana lisäisin että merenkulkupurjehtiminen ei tietenkään ole mahdollista jos ei ole laivanrakennusta elikkä yhteenvetona voidaan todeta että kaikki paitsi laivanrakennus ja purjehtiminen merenkulku on turhaa

lapsi on rekisteröitävä heti syntymänsä jälkeen ja hänellä on syntymästään lähtien oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä mikäli mahdollista oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan

itse asiassa yksi puute jonka varmasti myöskin tarkastusvaliokunta joutuu ottamaan huomioon kun käsittelee nyt sitä arviota joka näistä harmaan talouden torjuntakeinojen onnistumisesta tällä vaalikaudella on tehty on se että ei olla päästy eteenpäin tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden vaatimuksesta esimerkiksi ruotsin tapaan

oikeastaan varmaan euroopan unionissakin on näin koettu koska paperissa merenkulun suuntaviivoista ja myöskin laivanrakennuksen tukiin liittyvissä kysymyksissä nämä toimialat on tulkittu niin välttämättömiksi ja tärkeiksi että aika poikkeuksellisetkin tukijärjestelmät on mahdollistettu ja se on ihan euroopan unionin lainsäädännön ja periaatteiden mukaista

hallituksen on muutoinkin toimittava eun päätöksenteossa koko euroopan taloutta hyydyttävän leikkauslinjan kääntämiseksi

se ei paljon se kuittipakko auta jos se kuitti täräytetään sellaisesta koneesta joka ei asiallisesti merkkaa sen verojen ja velvoitteiden hoitamisen kannalta mitään

me hyvät kollegat linjasimme hedelmöityshoitolain yhteydessä että lapsella on jopa oikeus tietää sukusolujen luovuttajan henkilöllisyys

siitähän tässäkin on kysymys että suomi merenkulun osalta nyt tämän tonnistoveroratkaisun tehdessään tekee sen mikä on jo tehty muissa maissa ja siltä osin saattaa suomalaisen merenkulun enemmän samalle viivalle kumppaneitten kanssa

sen vuoksi toivon että tarkastusvaliokunta kiinnittää tähän huomiota ja tuo painetta siihen että nämä tyyppihyväksytyt kassakoneet myöskin suomessa saataisiin käyttöön ja tällä tavalla tämä harmaan talouden torjunta etenisi myöskin tältä osin

elikkä kyllä eduskunnan ihan oikeasti näissä puolustustarvike ja varsinkin näissä isoissa hankinnoissa kannattaa olla kriittinen niin että kun niihin menevät miljoonat ja sadat miljoonat ovat sitten vastakkain esimerkiksi varusmieskoulutuksen tason varusmiesten varustamistason kanssa ja yleensä koulutuksen tason kanssa niin silloin on syytä myöskin niitä kriittisesti arvioida ja pitää eduskunnan budjettivalta myöskin näiden hankintojen osalta tosiasiallisesti omissa käsissään

lakialoitteen tehtyäni minuun otti yhteyttä helsingin yliopiston oikeustieteen professori laura ervo joka on perehtynyt miehen oikeusturvaan isyysasioissa

kun julkisuudessa on nyt käyty keskustelua siitä onko eduskunnalla oikeutta kohdistaa määrärahoja ja perustella niitä muun muassa harmaan talouden torjunnalla niin olen sitä mieltä että kyllä on

no tähän hallituksen esitykseen

julkaisussaan aineellisen totuuden tavoite ja miehen oikeusturva isyysasioissa ervo toteaa että isyyslain määräävänä pyrkimyksenä on lapsen edun huomioon ottaminen mikä ilmenee voimakkaana pyrkimyksenä biologisen isän selvittämiseen

tähän liittyvät huoltovarmuuskysymykset mahdollisen kriisiajan puitteissa merenkulun osaamisen säilyttäminen suomessa ja niin edelleen

eläkeläisten työttömien ja opiskelijoiden perusturvasta ottaminen indeksileikkauksella on sekä epäoikeudenmukaista että talouspoliittisesti hölmöä

eduskunta ei voi mennä tietenkään riippumattoman oikeuslaitoksen ratkaisuihin vaikuttamaan mutta kyllä eduskunnalla on täysi oikeus perustella lisämäärärahojen osoittamista sillä että harmaa talous on paha ongelma ja harmaaseen talouteen sijoitetut rahat tulevat monin verroin takaisin

arvoisa puhemies

vasemmistoliiton talouspoliittinen linja jonka keskeinen vaatimus on leikkaavan talouspolitiikan kääntäminen työllistävään talouskasvua tuovaan talouspolitiikkaan sai tällä viikolla jälleen uuden tukijan

toisaalta isyyslaki ilmentää täysin päinvastaisia pyrkimyksiä jolloin halutaan suojata jo vallitsevaa tilannetta estämällä tietoisesti biologisen isyyden selvittäminen

ja kuten tuossa ministeri totesi niin varmasti tehostamistoimenpiteillä pystyään jotain saamaan aikaan mutta kyllä hallituksella nyt on tärkeä paikka päättää kun kevään jtsää julkisen talouden suunnitelmaa tehdään mikä on kansalaisten oikeusturva ja harmaan talouden torjunnan taso tulevina vuosina uudella kehyskaudella

liikkumavaraa joidenkin kaipaamiin suuriin veronkevennyksiin ei ole mutta kotimaisen ostovoiman kannalta ei myöskään raju verotuksen kiristäminen ole perusteltua

katsotaan sitten kun valiokunnan käsittely on ohi mihin ollaan päästy

joka tapauksessa tarvitaan toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi yrittämisen edellytysten lisäämiseksi mutta koko ajan on muistettava myös se että emme me myöskään voi veronmenetysten uhalla kaikki on mahdollista olla mukana kaikki kaikkia mahdollisia huutokauppoja täällä käydä

suurituloisimmat voivat kuitenkin osallistua lamatalkoisiin nykyistä suuremmalla osuudella ja siksi esitämme niin sanotun solidaarisuusveron kiristämistä

elikkä se on heidän ratkaisunsa ja uskallan sanoa että tämä suomen ratkaisu on kestävämpi ja suomen kansantalouden ja tulevien toimintaedellytysten kannalta järkevämpi

vuorollamme on eri puolueista asuntoministereitä ollut

kyllä asuntopolitiikan perusongelma on se että se on tällainen kysynnän ja tarjonnan lakiin perustuva homma ja kun ei ole tarpeeksi tarjontaa niin hinnat ovat korkeita

arvoisa puhemies

samaan aikaan kun eduskunnassa käsitellään ihmisoikeusselontekoa on paljastunut että yhdysvaltojen tiedustelupalvelu cia on systemaattisesti kiduttanut pidättämiään ihmisiä

mitä edustaja rajamäki totesi tuossa merenkulun haasteista niin kyllähän tämä rikkidirektiivi ja sen tuomat haasteet suomalaiselle ulkomaankaupalle ja meriliikenteelle ovat todella mittavat

professori ervo tarkastelee tilannetta myös lapsen näkökulmasta ja toteaa ettei vaatimus lasten tasa arvoisuudesta syntyperästään riippumatta toteudu sillä kaikilla lapsilla ei ole nykylain mukaan oikeutta biologiseen isään vaan esimerkiksi äidin aviomiehellä on ervon sanoin oikeus riistää tämä lapsen perusoikeus

ei töölössä asunto maksa saman verran kuin manhattanilla new yorkissa sen takia että kaavoitus on kalliimpaa tai joidenkin tällaisten yksittäisten syiden takia vaan asuntojen hinta ja sitä kautta myöskin vuokrat määräytyvät käytännössä asuntopörssissä

kidutus on rikos ihmisarvoa ja koko sitä demokraattista arvopohjaa vastaan jota yhdysvallatkin väittää maailmalla edustavansa ja puolustavansa

kun ette ole aiemmin korvaanne lotkauttaneet vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetin vaatimukselle ja tälle talouspoliittiselle linjalle niin nyt kun hallituksen oma professoreista koostuva seurantaneuvosto suosittaa politiikan suunnan vaihdosta niin reagoitteko voimakkaasti esimerkiksi lisäbudjetilla tähän professorien toivomukseen

sen sijaan hölmöjä veroratkaisuja emme voi tukea

tämä on iso rakenteellinen ongelma

täytyy vaan palauttaa mieleen että siihen aikaan en nyt muista aikakautta mutta olisiko ollut kymmenen vuotta sitten reilusti kun keskusteltiin siitä pitäisikö itämerestä tehdä erityisen haavoittuva merialue eli saada sille tällainen erityisen herkän ja haavoittuvan merialueen status niin ei kukaan kyseenalaistanut tällaista vaatimusta kun itämeri on tällainen murtovesialue matala ja erittäin haavoittuva esimerkiksi ympäristövaikutuksille

yhdysvallat on myös allekirjoittanut ykn kidutuksen vastaisen sopimuksen

sen vuoksi pelkästään pääkaupunkiseudulla on kymmeniätuhansia ihmisiä vuokra asuntojonoissa jonottamassa niitä liian vähäisiä vuokra asuntoja

lopputulemana professori ervo toteaa että lapselle tulisi jo perusoikeutena taata oikeus nimenomaan biologiseen isään ja myös miehellä pitäisi olla oikeus lapsiinsa kun biologinen isyys on pystytty selvittämään

nyt kun asia on tullut päivänvaloon sitä ei saa painaa villaisella

vasemmisto ei halua haudata lopullisesti joillekin energiantuottajille päästökauppajärjestelmästä tulevien ansiottomien niin sanottujen tuulen tuomien voittojen verottamista windfall verolla siitäkään huolimatta että hallituksen esittämällä mallilla on vaikeuksia eun valtiontukitarkastelussa

mikäli näin tapahtuisi se voisi johtaa kidutuksen hyväksyttävyyden lisääntymiseen muuallakin

hänen mukaansa lapsen ja biologisen isän intressit ovat melko pitkälti yhteneväiset ainakin tapauksessa jossa biologinen isä haluaisi että hänen isyytensä vahvistetaan myös juridisesti

silloin ei tarpeeksi mietitty sitä että kun tällainen status saadaan mitä se sitten mahdollisesti tuo tulevina vuosina tulevina määräyksinä tulevina normeina tulevina imon päätöksinä

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri tuomioja aikooko hallitus kutsua esimerkiksi yhdysvaltojen suurlähettilään kuultavaksi selvittämään tapahtunutta vai aikooko hallitus jollain muulla tavalla reagoida muitten eurooppalaisten maitten lailla tähän tilanteeseen

uusiutuvan energian tavoite on todella haastava ja sitä tavoitettahan teki haastavammaksi se että suomalainen metsäteollisuus josta on luontaisella tavalla sitä uusiutuvaa tullut on kuitenkin kriisissä ja sen kapasiteetti on pienentynyt

tällä hetkellä nainen joka saa lapsen tahollaan avioliitossa olevan miehen kanssa voi selvityttää isyyden ja vaatia elatusmaksut maksettaviksi

mutta olen myös sitä mieltä kuten hallitusohjelmaneuvotteluissa todettiin että edelleen on tehtävä kaikki mahdollinen jotta tämän rikkidirektiivin tuomat ja myöskin tulevien energia

arvoisa puhemies

velkaneuvonnan resursseista on todella pulaa

tämän teknisen haastavuuden lisäksi tulee se mitä puusta käytetään puutuotteisiin teollisuuteen mitä energiaan ja kaikki muut tavat

verotuksen pyhä periaate että veroja on maksettava veronmaksukyvyn mukaan on palautettava voimaan myös suurten varallisuuserien verotuksen osalta

nyt kun omistajaohjausyksikön päällikkö eero heliövaara on tämän aamun helsingin sanomissa miettinyt asiaa että miksei myöskin emoyhtiö ole konkurssissa ja sitä kautta puhtaalta pöydältä liikkeellelähtö mahdollinen niin mikä on ministerin kanta tähän nyt

vasemmistoliitto on esittämässä pienyrittäjien asemaan ja työllisyyteen helpotusta nostamalla arvonlisäverollisen myynnin alarajaa ja myöskin soveltamisen huojennuksen ylärajaa

se että koillisväylä aukeaa todella tulee merkitsemään valtavaa jäätä murtavien alusten tarvetta sekä varsinaisesti jäätä murtavien alusten osalta mutta sitten myöskin jäissä kulkevien ja jäissä operoimaan pystyvien alusten osalta

suomalainen yhteiskunta on perustunut sopimusyhteiskuntamalliin ja keskeinen osa sitä on ollut se että työmarkkinoilla on päästy ratkaisuihin

mutta vaikka meillä on näitä paineita suomalaiselle merenkululle niin meillä on myöskin mahdollisuuksia

on todella myönteistä että oikeusministerin mukaan tällaisessa tilanteessa jossa biologinen isä on jo ollut osa lapsen elämää voisi hyvinkin olla perusteltua että laissa olisi säännös mahdollisuudesta tutkituttaa isyys esimerkiksi esittämälläni tavalla lastenvalvojan kautta